kyllä tämä on kohtuullisen hupaisaa kun täällä monet sosialidemokraatit antavat aiheen ymmärtää että edellinen hallitus sössi tätä asiaa oikein urakalla ja nyt tuli pelastus ja hallituksen linja on muuttunut ja nyt on eurooppa saatu järjestykseen

samoin vapaarahoitteinen asuntotuotanto on romahtanut radikaalisti

yhä suurempi osa arvonluonnista syntyykin tuotannon ja jakelun järjestämisestä laitteiden tuotteiden ja tuotannon suunnittelusta sekä huolto brändäys ja markkinointitoiminnasta

on harvoja aloja ehkä maanpuolustuskysymykset ovat toinen senkaltainen energiapolitiikkaan verrattuna joilla ennustettavuudella pitkäjänteisyydellä on niin suuri painoarvo kuin nimenomaan energiapolitiikassa

silloin kysymys on siitä kuinka paljon näitä tappioita voidaan kompensoida elvyttämällä toisaalta valtion tukemaa asuntotuotantoa ja toisaalta korjausrakentamista

vain esimerkin mainitakseni energiateollisuus on luonut valtakunnalliset suositukset pientuotannon teknisistä liittämisvaatimuksista joka on tärkeä kysymys

sehän on nimenomaan se lakiesitys joka täälläkin on jo hyväksytty joka huhtikuun alusta kohdistaa nämä tukitoimenpiteet nimenomaan vain ja ainoastaan jatkossa energiatehokkuutta parantaviin ja uusiutuvia energialähteitä lisääviin toimenpiteisiin

edustaja pekkarinen täällä aivan oikein totesi monia isoja haasteita jotka kuitenkin sen laajamittaisen käyttöönoton tiellä ovat ennen kaikkea verotukseen liittyviä kysymyksiä

se miten euroopassa tätä kriisiä on hoidettu ei ole ollut riippuvaista suomen hallituksen muutoksesta

tässä on kuitenkin aika hyvin päästy eteenpäin ja nyt tarkoituksena temissä on vielä tämän kuun aikana asettaa erillinen pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmä jossa vielä kerran kammataan näitä auki olevia esteitä ja pyritään mahdollisuuksien mukaan sitä edistämään

arvoisa puhemies

silloin lehmanin haamu oli ihan eri lailla siellä taustalla eikä meillä ollut kriisinhallintamekanismia ja välineistöä mikä on eun ja emun valuvika

tässä ajassa on kriittisen tärkeää että pystymme ylläpitämään ja kehittämään meille kertyneen ict osaamisen tulevan kasvun perustaksi

käsillä olevan hallituksen esityksen keskeiset tavoitteet ovat ensinnäkin eun kolmannen energian sisämarkkinapaketin täytäntöönpano toiseksi nostaa sähköverkkojen toimitusvarmuuden tasoa ja parantaa varautumista kolmanneksi uudistaa monesti paikattu ja vaikeaselkoinen sähkömarkkinalaki sekä neljänneksi mahdollistaa biokaasun verkkoon pääsy maakaasuverkoissa

ympäristöministeriön joka vastaa rakentamismääräyksistä linja on pitkään ollut se että rakentamismääräysten pitäisi lähtökohtaisesti olla rakennusmateriaalineutraaleja eli että mitään rakennusmateriaalia sinänsä ei suosittaisi

kun sanon että kutakuinkin kaikesta yhtä mieltä niin totean ehkä aluksi arvoisa puhemies että en kuitenkaan jaksa liialti innostua yksittäisen teollisuuspoliittisen ohjelman tekemisestä

mutta kuten itsekin puheenvuorossani totesin on olemassa jonkun verran aidosti huolestuttavaa kehitystä ja on tiettyjä paikkakuntia missä on siirrytty tai pohditaan siirtymistä turpeesta kivihiileen mikä kiistatta on erittäin huolestuttavaa niin kuin tässä totesinkin

sillä paikataan merkittävä osa mutta ei suinkaan lähellekään kaikkea niistä tappioista mitkä aiheutuvat liike ja toimitilarakentamisen sekä vapaarahoitteisen asuntorakentamisen romahduksesta

se että hallitusohjelmassa päätetyt sopeuttamistoimet tehdään etupainotteisesti osoittaa sitä että eletään ajassa ja ymmärretään että maailmanpoliittinen tilanne on vakava mutta se ettei mennä siitä pitemmälle osoittaa myös sen ettei haluta lähteä panikoimaan

digitaalitalous edellyttää kaikilta hyviä perusvalmiuksia erityisosaamista ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti

kuten tässä keskustelussa on monesti todettu tästä valitettavasta tapahtumasta huolimatta tämä ei kuitenkaan tullut täysin yllättäen ja sen takia meillä on ollut mahdollisuus varautua

en usko että tämä on niitä asioita joita hoidetaan yhdellä ohjelmalla tai yhdellä strategialla vaan itse asiassa se edellyttää vielä huomattavan paljon kokonaisvaltaisempaa tulokulmaa

mikään muu ei ole niin hyvä turva tai vakuutus tulevaisuuden ennakoimattomia käänteitä kohtaan kuin korkeasti koulutettu osaava ja sivistynyt väestö

niilläkin on jonkunmoinen pieni vaikutus saattanut olla mutta isompi merkitys on päästöoikeuden kansainvälisellä hintakehityksellä sateisilla kesillä ja sitten ennen kaikkea tällä huonosti toimineella luvituksella

alussa puhutaan siitä kuinka kaikki menee huonosti ja kuinka hallitusohjelma on rakennettu talouskasvulle jota ei ole mikä siis tarkoittaa sitä että leikatkaa lisää

työllisyysvaikutukset painottuvat ennen kaikkea ensi vuodelle johtuen tietenkin rakentamisen hitaista prosesseista ennen kuin työmaat aidosti ja kunnolla saadaan käyntiin mutta toisaalta tämä voidaan nähdä myös positiivisena asiana koska työllisyyden näkökulmasta tuleva vuosi tulee olemaan hankalampi kuin tämä vuosi

edustaja kettusen pyyntöön tai vetoomukseen liittyen voin todeta että olemme kaikkien keskeisten asianomaisten ministereitten kanssa sopineet että tulemme ensimmäisen tilaisuuden tullen yhdessä menemään myös paikan päälle

voisimmeko me keskustalaiset ystävät nyt päättää tässä vaikka vaalikauden aluksi kumpaa mieltä te olette säästetään liian paljon vai liian vähän niin keskustellaan siitä sitten seuraavat neljä vuotta

lisäksi vaadittaisiin sähköverkkoja tekemään varautumissuunnitelma sekä tekemään suurhäiriötilanteessa yhteistyötä keskenään ja viranomaisten kanssa

voittajia tulevaisuudessa ovat ne alat jotka kykenevät nopeasti uudistumaan globaalien markkinoiden muuttuessa

tapanani on sanoa että mikään maa ei ole koskaan vaurastunut muuten kuin työtä tekemällä eikä mikään maa ole säilynyt vauraana muuten kuin työtä tekemällä ja viime kädessä kaikki hyvinvointi perustuu kannattavaan yksityiseen liiketoimintaan

minun mielestäni meillä on hyvin rakentava huolella harkittu hallituksen linjaus siitä että maltillisesti vähennämme turpeen käyttöä kuitenkin siten että se ei korvaudu kivihiilellä ja tässä on tietenkin niin sanotusti tarkan markan paikka monessa suhteessa

se on siis allekirjoittaneen ja ministeri kataisen yhteinen hanke jolla pohditaan onko mahdollista porrastaa kiinteistövero rakennuksen energiatehokkuuden perusteella

mutta se pitää ajoittaa sillä lailla oikein että emme mene myöskään sinne sotkemaan tilannetta juuri siinä kaikkein herkimmässä vaiheessa missä tilanne pitää ottaa hallintaan

suomen ehkä suurimmat tulevaisuuden toivot ovat cleantech ja biotalous jotka voidaan pitkälti nähdä perinteisten taloutemme tukijalkojen metsä teknologia ja kemianteollisuutemme uudistumisena

suomen sähköverkkojen toimitusvarmuustaso on kansainvälisesti vertaillen hyvällä tasolla

mutta varmaan ensi viikon aikana kaikki asian kannalta keskeiset ministerit tulevat yhdessä vierailemaan paikan päällä

meillä on nyt tarkoitus selvittää tätä asiaa niin paljon että malli olisi valmiina sitten seuraavaa hallitusta muodostettaessa jolloin seuraava hallitus ottaa kantaa siihen tehdäänkö näin vai ei

kutakuinkin kaikissa kehittyneissä maissa teollisuuden osuus sekä bktstä että työllisyydestä on viime vuosina laskenut mutta se on edelleen erityisen merkittävä

kysymys on vain siitä että meillä on iso joukko erilaisia hallinnollisia ongelmia jotka ovat käytännössä tehneet mahdottomaksi sen että pääsemme niihin tavoitteisiin joita olemme yhteisesti asettaneet

kysymys tällöin oli lähinnä oikean valtuustason asettamisesta

olemme käyneet neuvonpitoa puolustusministeriön liikenneministeriön ympäristöministeriön ja eräitten muitten tahojen kanssa useista eri kysymyksistä jotka liittyvät tutkakompensaatiosta melukysymyksiin

selvää on että jos niin kuin tietenkin toivon vielä enemmänkin saataisiin aikaiseksi niin valtiolla on sitten ensi vuonna eri lisäbudjeteissa mahdollisuus nostaa tätä valtuutta entisestään

tarvitsemme kipeästi enemmän niitä joille menestyminen piirikunnallisessa sarjassa ei riitä vaan jotka haluavat pelata maailmanliigassa ja vieläpä voittaa siellä

silti uskaltaisin väittää että käyttämänne vertaukset olivat hieman epäreiluja

suomen energiapolitiikkaa leimaa pitkälti se että meillä on kohtuullisen kylmä ilmasto kohtuullisen pitkät keskimääräiset etäisyydet ja kohtuullisen energiaintensiivinen teollisuus

yhteiskunnan ja yrityskulttuurin tulisikin kannustaa kunnianhimoisuuteen luoda epäonnistumisen hyväksyvä ilmapiiri sekä tarjota myös turvaa epäonnistumisen varalle

sen takia siihenkin on tulossa lisää rahaa ja oletettavaa on että tämäkin tulee tepsimään pikkasen paremmin kuin kuviteltiin mutta se selviää sitten vasta aivan loppuvuodesta

kysymys on siitä että elinkeinorakenteemme on ollut ehkä kansainvälisestikin katsottuna poikkeuksellisen kapea ja siitä että keskeiset teollisuutemme ja taloutemme kivijalat metsäteollisuus ja siellä sisällä ennen kaikkea paperiteollisuus ja aivan erityisesti sähkö ja elektroniikkateollisuus ja siellä nokia klusteri ovat samanaikaisesti monista suomalaisesta päätöksenteosta ja poliittisesta järjestelmästä riippumattomista syistä menettäneet erittäin paljon mikä on ehkä keskeisin syy tämän hetken haasteeseen

toki niistä luopumalla saisimme omat tilastomme näyttämään hyviltä mutta sen seurauksena joku muu tuottaisi todennäköisesti tavalla joka aiheuttaisi enemmän päästöjä ja kaiken lisäksi romuttaisimme aika paljon omasta kansantaloudestamme

energiapolitiikassa ilmastopolitiikka on yksi merkittävä ulottuvuus

sen lisäksi on kysymys kustannustehokkuudesta energiaomavaraisuudesta huoltovarmuudesta sekä riittävästä kohtuuhintaisen energian saatavuudesta niin teollisuuden kuin kotitalouksien käyttöön

impivaaralaistumisen ja itseensä käpertymisen muukalaisepäluuloisuuden ja eristäytymisen sijasta meidän pitäisi rohkeasti hakeutua maailmalle kannustaa muita hakeutumaan tänne kehittää itsestämme moderneja maailmankansalaisia

toinen kritiikki on ollut se että siihen ei ole liittynyt selkeätä ilmastoulottuvuutta vaan että on tuettu kaikkia korjausremontteja riippumatta siitä parantavatko ne energiatehokkuutta vai ei

on hyvä mieltää ja ymmärtää että kyse on enemmän rakenteellisista kuin suhdannekysymyksistä ja että nämä työpaikat eivät parempien suhdanteitten myötä palaa

suurimmat ponnistelut mitä voimme tehdä tämän elämän ja kuoleman kysymyksen eteen ovat kuitenkin globaalilla tasolla ja olen varma että ympäristöministeri niinistö niistä kertoo hieman enemmän

maailmassa on muuten vain harvoja maita joiden hyvinvointi on niin riippuvaista muun muassa vienniksi kutsuttavan muun maailman kanssa harjoitettavan kanssakäymisen onnistumisesta kuin mikä suomen osalta on tilanne

esitys ei sisällä kaapelointipakkoa

haluan kiittää kaikkia ryhmäpuheenvuoronpitäjiä ja sitä kautta kaikkia eduskuntaryhmiä ja koko eduskuntaa kahdesta mielestäni tärkeästä asiasta

esimerkiksi lapissa ja pohjanmaan peltoaukeilla ei ole tarvetta kaapeloida johtoja koska kaatuvat puut eivät aiheuta sähkökatkoja

käsittääkseni joka ikisessä ryhmäpuheenvuorossa hyväksyttiin ajatus ja miellettiin ja ymmärrettiin helsingin erityisyys helsingin seudun erityisyys se että tämä seutu on erilainen sekä hyvässä että pahassa se kuinka suuri kansantaloudellinen merkitys tällä on ja se että täällä on myös tiettyjä sen tyyppisiä ongelmia mitä muualla maassa ei ole ja että se oikeuttaa valtiovaltaa itse asiassa velvoittaakin harjoittamaan erityistä metropolipolitiikkaa

kysymys on vain siitä että tällä hetkellä tahti on kovempaa tässä muutoksessa kuin mihin olemme tottuneet ja haaste on kovempi johtuen siitä että usea tekijä samanaikaisesti on aiheuttanut meille harmia

aivan lyhyesti vielä lopuksi yhdestä keskeisestä kysymyksestä joka tuli ainakin kahdessa ryhmäpuheenvuorossa esille joka liittyy biomassan kestävyyskriteereihin

arvoisa puhemies

syrjäytyminen ja eriarvoistuminen ovat nyky yhteiskuntamme suurimpia ongelmia joilla on korostetun suuri inhimillinen tasa arvoon ja jopa ihmisarvoon liittyvä kytkentä

se on toiminut tänä vuonna hyvin

kaapeloinnin lisäksi voidaan käyttää myös muita menetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi

varaudumme siihen että se toimii myös ensi vuonna hyvin ja sen lisäksi siirrymme astetta ekoelvyttävämpään suuntaan

kun puhumme tämän päivän teollisuudesta ja elinkeinopolitiikasta on hyvä mieltää että kysymys on erittäin laaja alaisesta asiasta jossa kutakuinkin jokaisella ministeriöllä on oma roolinsa

sinänsä on ymmärrettävää että biomassallekin haetaan kestävyyskriteereitä aivan samalla lailla kuin biopolttoaineilla ja bionesteillä ne ovat jo olemassa

tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi johtojen rakentaminen tienvarteen maastokatkaisijoiden automatiikan ja kauko ohjattavien erottimien lisääminen varayhteyksien rakentaminen ja varavoiman käyttö

nyt on vain kysymys siitä että se järjestelmä pitää luoda senkaltaiseksi ettei se aiheuta ylimääräistä byrokratiaa ja se ottaa suomen kestävän metsänhoidon asianmukaisesti huomioon siten että siitä ei vaihdu

jotta kaikki pärjäävät yhteiskunnassa aivan erityisesti tulevaisuuden nopeasti muuttuvassa digitaalitaloudessa osaaminen ja kykyjen rakentaminen varhaiskasvatuksesta lähtien on avainasemassa

itse asiassa ehkä ainoa surullinen osio tässä keskustelussa oli se että keskustan ryhmäpuheenvuorossa edelleen johdonmukaisesti kieltäydyttiin ymmärtämästä mitä yhdyskuntarakenteitten hajautuminen tarkoittaa ja sitten napattiin eräästä ympäristöministeriön sitran ja tekesin yhteisraportista yksi kohta ja ymmärrettiin se vielä väärin ja vielä päälle päätteeksi pilkattiin erästä kunniakasta helsinkiläistä kaupunginosaa

toinen ulottuvuus kun asiaa tarkastellaan hieman lyhyemmällä aikaperspektiivillä liittyy kustannuskilpailukykyyn

silloin puhutaan työvoimakustannuksista energiakustannuksista logistiikkakustannuksista rahoituskustannuksista joitten painoarvo ja osuus vähän vaihtelevat aloittain ja yrityksittäin